usein se liittyy siihen että meillä on ehkä pieni epävarmuus siitä että siellä ne negatiiviset havainnot ehkä realisoituvatkin ja ne tulevat suuremmiksi haitoiksi kuin ne saavutettavat edut ovat

tärkeää olisi myös tuoda esille miten suuren osan elintarvike kattaa päivittäisestä hiilihydraattien ja rasvan tarpeestamme

mielestäni vaikka me emme sitä mietinnössä sanoisikaan että seurantaa pitää tehdä on hyvä että joka kerta kun uusi laki tehdään seurataan sen toteutumista koska jos näin ei tehdä niin emme pysty myöskään sitten korjaamaan lainsäädäntöä

toinen asia joka ei näy meidän taseessa on meillä eurojärjestelmän ulkopuolelle annetut vakuudet

esimerkkinä olen nähnyt omassa kotikunnassani elinkaarisopimuksen jossa kaupunki vuokraa useiksi vuosiksi eteenpäin jopa parikymmentä vuotta eteenpäin tilan ilman minkäänlaista kilpailuttamista

en usko meihin täydellisenä päätöksentekijänä vaan aina sinne tulee sitä sellaistakin lainsäädäntöä joka vaatii sitten muutaman vuoden kuluttua ehkä joitakin korjaavia toimenpiteitä

mielestäni olisi syytä pohtia sitä voisiko valtio ottaa käyttöön ifrs taseen jossa nämä vastuut myös näkyisivät

on selvää että tämä tuntuu hieman poukkoilevalle että ensin meillä on hakemuksen käsittelymaksu ja sitten ei ole mutta sanoisin näin että tilanne jossa nämä hakemusmaksut tulivat oli eri kuin nyt

teknologia voisi palvella kuluttajaa nykyistä paremmin

ehkä ihan lähitulevaisuudessa esimerkiksi kännykän avulla voitaisiin nykyistä helpommin lukea tarvittavat tiedot ruokapakkauksen kyljestä

meillä on tällä hetkellä päällekkäisyyksiä meidän tutkimusrakenteessamme ja siltä osin voidaan pohtia että onko meillä mahdollisuutta yhdistellä toimintoja ja sitä kautta saada vahvuutta oman äidinkielemme asemaan

samoin on tilanteita jotka ovat hyvinkin yleisiä että tarjouspyyntöjä saatetaan räätälöidä tietyn toimittajan mukaan hyvinkin systemaattisesti kun halutaan saada se tietty toiminta ja tämä taitaa olla aika tavanomaista ehkä tavanomaisempaa kuin se ensimmäinen mainitsemani asia

myös hinta on hyvä kannustin

ja tässä kohdin kun tuli meidän uusi hallitus joka lähti viemään tarmokkaasti eteenpäin koulutusvientiä ja koulutusvientiesteiden poistamista josta esimerkkinä on nyt mahdollisuus kerätä lukukausimaksuja se on tehnyt eräällä tavalla myöskin turhaksi sen hakemusmaksun koska jo lukukausimaksujen kerääminen sellaisenaan on viesti että meillä on maksullista koulutusta tarjolla eu eta maiden ulkopuolelta tuleville

kolmanneksi

eli siltä osin hakemusmaksut olivat paikallansa aikaisemmin joilla pystyttiin sitten turhat hakijat käytännössä seulomaan pois ja saatiin ne vakavimmat

lakiesityksestä näkyy että asia on hyvin tärkeä

maailmanlaajuiset elintarvikemarkkinat nostavat ruuan turvallisuuden puhtauden alkuperän ja ympäristövaikutukset yhä tärkeämmiksi

pahimmillaan se johtaa tilanteeseen jossa ostaja joka ei itse ole tuntenut omaa toimintaansa saati osannut sitä johtaa lähtee ostamaan palvelua jossa hän määrittelee tarjouspyynnön sisälle palvelun aivan väärin tai unohtaa oleellisia kohtia

on ihan yhtä hankalaa kun meillä on itsenäiset yliopistot joissa kukin on työsuhteessa tehdä muutoksia eri yliopistojen välillä

siihen on hyvin useita lausuntoja tullut ja mielestäni tässä lakiesityksessä on hienosti nostettu esille ne huolet eri osapuolilta ja myös todettu että näitä lausuntoja on huomioitu lakiesityksen loppuvalmistelussa

se oli siihen aikaan ihan perusteltu ja hyvä laki

arvoisa puhemies

koko ketjun tinkimätön laatu mahdollistaa sen että suomalainen ruoka paitsi maistuu hyvältä on turvallista

mielestäni kärkihankkeet ovat erinomainen tapa kohdentaa ja lähteä rakentamaan sitä uutta maailmaa sitä uutta elinkeinoelämää jossa meidän lapsemme ja nuoremme tulevat työskentelemään

edustaja satonen teki viime kaudella lakialoitteen johon tuli oliko siellä yli sata nimeä siellä perässä ja sen lakialoitteen sisällä oli myöskin pohdittu sitä millä näitä lukukausimaksuja maksavia nuoria sitten saataisiin pysymään suomessa

tiedollisten puutteiden vuoksi tarjouspyyntö niiltä osin saattaa jäädä hyvin vajavaiseksi ja vasta toimintaa käynnistettäessä nähdään että asioita on jäänyt määrittelemättä

me käsittelemme tänään lakia jonka puolesta on hyvin vaikea lähteä puhumaan varsinkaan pitkällisen valiokuntakäsittelyn jälkeen jossa pääosin kritiikkiä tuli niiltä virkamiehiltä jotka ovat olleet osallisina lain valmistelussa

kuitenkin valiokunnan näkökulmasta on hyvä käydä läpi että yhtään turhaa virhettä tässä ei jää jäljelle ja siltä osin myös tunnistaa ne lakiesityksen kriittiset paikat

siellä oli ajateltu tämäntyyppistä järjestelmää että jos nuori sitten valmistuessaan jää suomeen niin hän voisi vähentää maksamansa lukukausimaksut verotuksessa pois ja siltä osin voitaisiin houkutella jäämään suomeen

omassa kaupungissani on yksi esimerkki jossa lähdettiin ruokapalvelua ulkoistamaan sillä seurauksella että saatiin kuukausia kestänyt täydellinen kaaos koska ostaja ei osannut ostaa eikä toimittaja toimittaa ja toimittaja arvioi oman toimituskykynsä huomattavasti suuremmaksi kuin se olikaan

luonnollisesti on arvokasta ja kuuluu sivistysvaltioon että meillä on itsenäinen kotimaisen kielen tutkimusyksikkö ja näin on vastakin se on tämän lakiesityksen ehdoton ansio

yliopistojen osalta tuli vastaan se että tämä laki ei ollut laki joka on pakko saada läpi vaan kysymys on siitä että mitään kiirettä lailla yliopistojen näkökulmasta ei olisi ollut

siltä osin kasvu on ehkä se yksi pelastava tekijä mutta saammeko me kasvua jollei meillä ole kilpailukykyä jollei meillä ole innovaatioita ja jos baselin sopimus tulee ja pankit eivät rahoita enää yrityksiä meillä on jopa iso riski etteivät yritykset saa kasvunsa rahoittamiseen enää lainaa pankeista

esimerkkinä otan että kehitysvammaiset jotka normaalisti saavat soseruokia saivat kokonaisia perunanpalasia mikä kertoi siitä

on todettava että meillä tulee eduskuntaan hyvin paljon erinomaisia hallituksen esityksiä

on hyvä että myöskin tarkastusvaliokunta on nostanut sen mietintöönsä ja samoin kontrollerit ovat nostaneet sen esille

neljänneksi

tieto valtion taloudellisesta asemasta on puutteellinen

tämän lain osaltahan kysymys on siinä että muilta osin laki on ihan hyvin perusteltu lukuun ottamatta näiden akatemiatutkijoiden ja professorien virkojen osalta

tässä on tietenkin pohdinnan paikka miten hyvin määräaikainen sopimus soveltuu palveluihin joissa on kyse lapsia tai vanhuksia koskevasta jokapäiväisestä toiminnasta vanhustenhoidosta tai lasten päivähoidosta

suomen akatemialla kuten on jo aikaisemmin tullut esille on keskeinen ja vakiintunut asema tutkimus ja innovaatiojärjestelmässämme

tieto lapsista katoaa samalla ovenavauksella ulos ja ollaan jälleen kerran nollatilanteessa rakentamassa seuraavan kolmen tai viiden vuoden aikana toimintaa joka sitten saattaa sen jälkeen jälleen kerran alkaa uudestaan

he ovat hyvin arvostettuja

olemme oikeilla jäljillä

viime kaudella myös tehtiin kuntien valtionosuusjärjestelmän muutos jonka tehtävänä oli tehdä järjestelmästä yksinkertaisempi ja helpommin ymmärrettävä mutta edelleen meidän valtionosuusjärjestelmä on hyvin monimutkainen ja väittäisin myös että se sisältää epäoikeudenmukaisuuksia

heidänkin osaltaan voi olla tilanne että toimeentulopuolella jossa on harkinnanvaraisesta toimeentulosta kysymys se on saatettu jättää tekemättä riittävän ajoissa jolloin perhe joutuu pikavippien eteen

arvoisa puhemies

tavara ja tietoliikennepalveluissa määräaikaiset sopimukset varmasti sopivat ja ovat varmasti passeleita mutta kun on kysymys ihmisiin liittyvistä arkipäiväisistä palveluista otetaan lääkärikin on syytä pohtia kuten näissä valiokuntien lausunnoissa on otettu onko syytä ottaa toistaiseksi voimassa olevat palvelusopimukset käyttöön joihin laitetaan laadulliset pykälät ja joissa myöskin kustannusnäkökulmat huomioidaan

vastuullinen markkinatalous kerää voitot mutta yhtä lailla kerää tulevat tappiot

toinen kysymys on ryhmä jossa on kysymys henkilöistä joilla on heikko hetki haluavat vain käyttää rahan johonkin mukavaan

asko seljavaara totesi

euromaat saavat pienen korvauksen kantamastaan isosta riskistä

on erittäin tärkeää katsoa esimerkiksi sitä olisiko meidän yritysverotuksessa paikka miettiä radikaaleja ratkaisuja joissa esimerkiksi yhteisöveroa pudotettaisiin riittävän alas jotta voisimme kilpailla globaaleilla markkinoilla

meidän valtionosuuden tasausjärjestelmä itse asiassa tekee sen että pitkälti kaupunkien rahat menevät itse asiassa tasataan maakuntiin

miksi ei olisi odotettu muutama vuosi jonka jälkeen olisi voitu arvioida akatemian ja yliopistojen välistä suhdetta sen jälkeen kun yliopistojen toiminta olisi saatu vakiinnutettua ja nähty kuinka akatemiavirat ovat osana yliopistoja

siksi meidän tulee suomessa myös meidän edustajien ehdottomasti edellyttää sitä että kaikki euromaat saavat vakuudet ja siltä osin kannatan sdpn ajamaa vakuusasiaa

kehitettävää riittää jonkin verran tässä itse hankintalaissa mutta sitäkin enemmän riittää siinä käytännön arkisoveltamisessa eli ostamisessa ja ostajaohjauksessa

mielestäni meidän tulisikin pohtia ennen kaikkea sitä ryhmää joilla on hätä ja sitä syytä miksi heillä on hätä ja miten meidän tulisi se hätä poistaa muilla konstein

samaan aikaan meidän ongelmia joita kaupunkiseuduilla syrjäytyminen ja muu tuovat ei ole huomioitu riittävästi meidän valtionosuuden laskentapohjissa

jokaiselle euromaalle tulee saada vakuudet koska saatava korvaus on niin pieni tai jos ei vakuuksia tule on sovittava etuoikeusjärjestyksestä euromaiden osalta

lisäksi kun katsotaan asumista ja elämisen kalleutta kaupunkiseuduilla niin sitä ei ole lainkaan huomioitu meidän valtionosuusjärjestelmässä

olen suhtautunut hyvin kriittisesti näihin apupaketteihin alkulähteiltä alkaen ja olisin kannattanutkin kreikan osalta velkasaneerausta mutta tilanne on nyt kuitenkin hieman toisenlainen tänä päivänä

voisi sanoa että jokainen kaupunkiseudulla asuva joutuu maksamaan paljon enemmän veroa kuin muualla ja samaan aikaan euron ostovoima on aivan toinen

arvoisa puhemies

mitä lisäarvoa virkojen siirtäminen tuo tutkimukseen ja tutkimuksen kehitykseen ja myös suomen asemaan globaalissa ympäristössä

pieni maa selviytyy vain korkealla osaamisella ja ahkeruudella

nämä näkökulmat tulee huomioida jatkokehittelyssä